suomen ja koko euroopan tulevaisuudesta on käytävä erittäin vakava keskustelu jonka yhteydessä ja päätteeksi järjestetään kansanäänestys

nyt on vain kauniita sanoja

hankkeet on liimattu toisiinsa pykälätasolla mutta varsinainen asia eli se kuinka sosiaali ja terveydenhuollon palvelut pitäisi tulevaisuudessa järjestää yritetään selittää lakiesityksen yleisperusteluissa jopa kahteen kertaan

keskusta ei vastusta euta eikä keskusta vastusta euroa

me sanomme kyllä eulle me sanomme kyllä eurolle mutta euroa ei voida pelastaa millä hinnalla tahansa

ongelmakohdaksi nousee erityisesti se että asukasluvultaan samankokoisten kuntien erilainen kohteleminen on riippuvainen niiden maantieteellisestä sijainnista

hallituksen esityksen sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen keskeisin osa eli vastuukuntamalli on esityksessä määritelty sekavasti

vaikka hallituksen linjaukset sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä lopulta saatiinkin poliittisesti valmiiksi on malli yhä varsin epäselvä ja sisältää monia kysymyksiä

leveämpien hartioiden sijaan rakennetaan uusia hallinnon portaita joita on tulossa laskijasta riippuen kolmesta viiteen

hallinnon lisääntyessä lienee väistämätöntä että myös byrokratian määrä kasvaa entisestään

kalleimman hinnan maksavat palveluja tarvitsevat ihmiset

missä tuo kuuleminen näkyy

on vastoin totuutta väittää että kun

hallitus ansaitsee vahvan kritiikin siitä että monien asiantuntijoiden näkemykset suomalaisen sosiaali ja terveyshuollon tulevaisuudesta on valmistelussa sivuutettu

herra puhemies

valmistelun hajanaisuus on nyt rapauttamassa osaa sosiaali ja terveydenhuollostamme siksi että ammattihenkilöt hakeutuvat varmempiin työpaikkoihin

opetusministeriöön sekä kulttuuriministeriöön liittyvään hallinnonalaan liittyy monia asioita ja yksi tärkeä tuonne maakuntiin liittyvä asia on kansalaisopistojen tulevaisuus

monessa maaseutukunnassa se on oikeastaan ainut palvelu jonka saavutettavuus ulottuu aina niiltä kyliltä sinne keskustaajamiin asti

haluaisinkin kysyä kulttuuriministeri arhinmäeltä

kuinka te näette kulttuurin mahdollisuudet tuolla maakunnissa maaseudulla

olisi äärimmäisen tärkeätä että kulttuuritapahtumia pystyttäisiin järjestämään entistä enemmän siellä saamaan sitä vapaata sivistystyötä saamaan myös sitä hyvää kulttuuria ja hyvää toimintaa sinne ympäri suomea

arvoisa herra puhemies

tässä budjetissa heikoimmasta huolehtiminen on jäänyt mielestäni liian vähälle kun katsotaan mitkä nämä menetykset veronkorotusten ja eri leikkausten suhteen lapsiperheille ovat

ne ovat kyllä hyvin suuret

kotihoidon tuki siihen tehtävät muutokset sen pakkokiintiöittäminen on kyllä hyvin huolestuttava asia tasa arvon kannalta

kansainvälinen yhteistyö on hyvin olennainen osa myös sisäasiainministeriön toimialaa

te edustaja heinonen tiedätte lapsiperheen isänä varmasti itsekin että niitä menoja on siellä perheissä ja sen takia lapsilisät ja kotihoidon tuki ja ylipäätään se kaikki mitä sille puolelle on ovat kyllä hyvin tarpeeseen

suomi esti yhdessä hollannin kanssa yöllä anteeksi hollaninkaisen romaani olisi romanian pääsyn schengenin sopimuksen piiriin

tällä tullaan kasvattamaan päivähoitomenoja tällä tullaan kasvattamaan työttömyysturvamenoja tällä tullaan asettamaan kunnille hyvin paljon lisää kuluja ja myöskin normitusta ja lisää tehtäviä

tämä byrokraattinen vähennysjärjestelmä nyt joka tulee tätä lapsilisäleikkausta kompensoimaan on kyllä vaikea tie ja hankala tie ja sitten nämä verovähennykset tänään täällä on puhuttu kuntien asemasta kun tien taloudesta tulevat vielä mitä luultavimmin myös kohdistumaan sinne

meillä ei kuitenkaan ole yhteistä rajaa romanian kanssa ja ne suuremmat vaikutukset ovat niissä maissa jotka olivat hyväksymässä romanian schengenin sopimuksen piiriin

tasa arvon nimissä on sosiaali ja terveysministeri laura räty jopa vaatinut valtiovarainministeriltä nopeita toimenpiteitä sen suhteen että nämä esitykset tulisi tänne tuoda

näyttää kyllä siltä että suomesta on tullut todellinen jukuripää tässä eun yhteisessä päätöksenteossa ja tähän haluaisin kyllä kuulla nyt hieman perusteita rouva ministeriltä

herra puhemies

sitä on aivan liikaa ja näistä tavallaan hankaloittavista toimenpiteistä jotka elinkeinoelämänkin kehittymistä haittaavat pitäisi kyllä päästä eroon ja niistä pitää päästä eroon

sen vuoksi mitä pidempään pystytään kotona olemaan lasten kanssa kun he ovat pieniä niin sitä paremmin myös lasten kannalta tulevaisuus menee

ensimmäinen keinohan siinä on se että uusista hallituksen esityksistä jotka vielä tulevat tämän vaalikauden aikana yhtään sellaista esitystä ei pidä meidän hyväksyä missä byrokratiaa kasvatetaan

haluan nostaa yhden sektorin tässä nyt hyvin vahvasti esiin ja se on tuo mitä meidän kansallisylpeytemme metsä tuottaa tähän maahan

ei voi olla niin että metsähakkeen ja turpeen sekoitus polttoaineena on kalliimpaa kuin ulkomailta tuodun kivihiilen

nyt kun vihreät näiden sinänsä ihan hyvien ydinvoimalinjausten jälkeen päätti hallituksesta lähteä niin eikö olekin edustaja heinonen niin että meidän täytyy nyt saada tähän energiapolitiikkaan muutenkin suunnanmuutos

metsän pääomatuloverotus

meidän pääomaverotus tulee tiukkenemaan

se tulee pahimmillaan tarkoittamaan sitä että ne jotka tasaisesti myyvät metsää tulevat panttaamaan sitä ja myyvät sitten suurempina erinä eivätkä halua myydä sitä niin usein

tässä tietysti ansiotuloverot ja pääomatuloverot eivät nyt kohtaa sillä lailla kuin niiden pitäisi ja mikä varmasti se ajatus on

se tulisi muuttamaan muun muassa jokamiehenoikeudet ja metsästysoikeudet aivan erilaisiksi kuin mitä ne tällä hetkellä ovat ja sen takia sitä ei pidä missään tapauksessa hyväksyä

herra puhemies

näin me saamme jatkuvuutta metsänomistukseen me saamme sitä todellista metsätalousyrittäjyyttä tähän maahan lisää

me tarvitsemme tähän maahan uuden metsäpoliittisen ohjelman joka tulee panostamaan nimenomaan sukupolvenvaihdoksiin jatkuvuuteen ja siihen että metsänomistajuus jatkossakin voi olla päätoimista yrittäjyyttä kannattavaa ja tuo talouskasvua tähän maahan

sisäministeriön vahvistamien linjausten mukaisesti pora iii toimenpiteisiin liittyviä henkilötyövuosivähennyksiä kohdistetaan mahdollisimman vähän poliisin operatiiviseen toimintaan ja ne pyritään kohdistamaan hallinto ja tukitehtäviin

mahdollisimman vähän

no varmasti ok niin mutta sinne ei kyllä pidä kohdentaa niitä ollenkaan

en viitsi sanasta sanaan kertoa niitä terveisiä mitä kenttäpoliisilta tuli viime viikon keskustelun jälkeen kun täällä käytiin näitä poliisiasioita välikysymyskeskustelussa

mutta tuo mitä edustaja jokinen sanoi partiovahvuuksista eri aikoihin niin tilanne on kyllä tuolla kenttäpoliisien puolella melko lailla järkyttävä

nämä työllisyysmäärärahat tulevat aivan varmasti tarpeeseen

niin kuin tiedossa on ollut työllisyysmäärärahat ovat joillakin alueilla päässeet loppumaan kesken ja sen takia tämä lisäys tulee tarpeeseen

mutta aivan kuten edustaja mustajärvi puhui joinakin vuosina on myös jäänyt käyttämättä näitä työllisyysmäärärahoja

kysyisinkin nyt sitä voidaanko nyt tällä lisäbudjetilla ja tällä lisämäärärahalla varmistaa se että nämä määrärahat tulevat riittämään loppuvuoden ajaksi

tässä viitattiin myös työvoimatoimistoverkkoon mikä maassamme on

jokaisena päivänä ei ole mahdollisuutta sieltä näitä työvoimatoimistopalveluitakaan saada mutta se olisi äärimmäisen tärkeätä että ne palvelut pystyttäisiin turvaamaan siten että nämä työttömät jotka oikeasti palvelua tarvitsevat eivät joutuisi kohtuuttomien välimatkojen päähän kulkemaan

kysyisin työministeri ihalaiselta myös näistä yhteispalvelupisteistä ja työvoimatoimistoverkon tulevaisuudesta minkälaisia suunnitelmia näitten suhteen on myös olemassa

arvoisa ministeri virkkunen siinä missä hallitus sivuutti kuntien lausunnot keskustan eduskuntaryhmä kävi läpi kaikki nämä lausunnot

siinä missä hallitus on sivuuttanut asiantuntijat ja oikeusoppineet keskustan vastalause perustuu heidän valiokunnille antamiinsa lausuntoihin

herra puhemies

olemme nyt tässä edellä käyneet vastalauseen yhdessä perusteellisesti läpi jotta kuntien ja asiantuntijoiden näkemykset tulisivat kuulluiksi myös tässä eduskuntakäsittelyssä

näillä perusteilla esitämme kuntarakennelain hylkäämistä ensi viikon toisessa käsittelyssä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kyllähän se valitettava totuus tässä kuitenkin on se että kuusi vuotta me olemme ottaneet lisää velkaa joka vuosi ja me tässä maassa syömme enemmän kuin tienaamme

mutta se minua kyllä ihmetyttää että meillä on kuitenkin varaa osallistua esimerkiksi nato maa islannin ilmavalvontaan mistä hallitus on jonkinnäköisiä linjauksia nähtävästi jo tehnyt

tässä budjetissa leikataan aika paljon ja aivan kuten edustaja lohi edellisessä puheenvuorossa hyvin tarkkaan kuvaili lapsiperheet ovat niitä jotka kärsivät näistä leikkauksista hyvin paljon

tässä kun vielä kohdistuu lapsilisiin ja kotihoidon tukeen näitä leikkauksia niin se kyllä kaventaa aika paljon myös lapsiperheiden valinnanmahdollisuuksia

pitäisi aina muistaa että kun leikataan niin sen pitäisi tapahtua mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja kaikilta osin näin nyt ei välttämättä tapahdu

talouskasvua meidän pitää saada aikaan jotta me voimme tulevaisuuteen päästä paremmilla edellytyksillä ja mistä sitä talouskasvua saadaan muuta kuin siitä että me pystymme sellaisia asioita joita tuodaan korvaamaan kotimaisilla hyödykkeillä ja sitten myös vientiä erityisesti lisäämään ja kyllä energiapolitiikka on yksi sellainen missä meidän täytyy se täyskäännös saada aikaan

se että turpeen verotusta on nostettu metsähakkeen tukea on leikattu ja että kivihiilestä on tullut edullisempi energiamuoto on kyllä meidän kotimaisesta yrittäjyydestä tuolta maakunnista erittäin erittäin vahvasti pois joten tämä on se missä meidän pitää energiapuolella ensimmäiseksi se suunnanmuutos saada aikaan

nyt kun pääomatuloverotusta kiristetään se tulee aika monen päätoimisen metsänomistajan kohdalla kyllä merkitsemään aika suuria tulonmenetyksiä

sitten meidän täytyisi kyllä metsäpuolella ottaa aivan vakavasti se kuinka me sukupolvenvaihdoksia pystyisimme siellä edistämään

metsää omistavat sellaiset tahot jotka eivät välttämättä enää sillä tavalla ymmärrä metsänhoidollisista toimenpiteistä ja eivät halua edes siihen keskittyä ja niin edelleen

meidän pitäisi tätä saada enemmän yrittäjämäiseen muotoon ja saada näitä metsiä myös sukupolvenvaihdoksilla helpotettua puhtaitten metsätilojen osalta

tiestön kunto

tietysti kun tuolta maakunnasta tulee ja niitä teitä itsekin kulkee niin kyllähän se on niin että jos me meinaamme yrittäjyyden pyörät saada pyörimään kyllä niitten pitää sitten pyöriä edes kohtuukuntoista infraa pitkin

haluan loppuun ottaa yhtenä asiana ja yhtenä hyvin tärkeänä asiana esille turvallisuuden josta on nyt tietysti puhuttu niin sisäisestä kuin ulkoisesta turvallisuudesta

ne ovat tietysti niitä mitä on kehyspäätöksen mukaisesti jo aiemmin hallitus linjannut mutta yksi yksityiskohta siellä joka ei kyllä yksinkertaisesti järkeen käy ovat vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahat maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen

on tarve näille rahoille

edustaja leppä poissa edustaja peltokorpi

edustaja kauma

edustaja sankelo

edustaja pekkarinen toi erittäin hyvin esille omassa puheenvuorossaan kuinka edellinen hallitus näitten työvoimatoimistojen suhteen toimi elikkä se oli pyrkimyksenä että jokaisella paikkakunnalla missä te toimisto on ollutkin se myös säilyy

kun hallitusohjelman tiedoksiantokeskustelussa tämä kuntakeskustelu nousi hyvin vahvasti esille niin tässä nousee nimenomaan sitten myös näitten te toimistojen tulevaisuus esille se että jos kuntia pakkoliitetään yhteen ja jos sinne jää se yksi te toimisto silti se voi olla hyvin kaukana tietyistä sitä tarvitsevista joten toivon että edelleen silti pystyisivät nämä yhteispalvelupisteet säilyttämään asemansa tässä verkossa

kysyisin sitten ihan toisena kysymyksenä kun on paljon työttömiä työnhakijoita jotka eivät kerta kaikkiaan koskaan työllisty jostain syystä heillä ei ole edellytyksiä työllistyä palata työelämään onko työministerillä tähän lääkkeitä

tulisiko kenties edullisemmaksi poistaa nämä sieltä työvoimatoimiston rekisteristä ja saada esimerkiksi ennenaikaiselle eläkkeelle siten että tämä tulisi edullisemmaksi sitten koko yhteiskunnalle

ministeri haglund te sanoitte että mikäli islannin ilmavalvontaan lähdetään mukaan niin siihen on muut kuin taloudelliset syyt

tulee tyhjiä tiloja esimerkiksi kauhavalle museoviraston alaisia tiloja no ministeri virkkunen jopa on kunnille kaupannut näitä tiloja että saa ottaa korvauksena tilan jolla ei mitään tee ja työttömiä perheitä

mutta sitten reserviläisten toiminta

nämä varuskunnat ovat kyllä olleet myös reserviläistoiminnalle se tukipilari missä on toimintaa pystytty harjoittamaan ja yksi semmoinen merkittävä asia reserviläistoiminnassa on ampumataidon kehittäminen ja ylläpitäminen

arvoisa herra puhemies

budjettikirjaa selaillessa näkee selvästi sen suunnan mihin hallitus aikoo suomea viedä

verotuksella hallitus voisi halutessaan tehdä hyvinkin oikeudenmukaisia toimenpiteitä